haluan huomauttaa edustaja tuupaiselle vanhalle kirjanpitäjälle että ei kannattaisi tehdä tulkintoja näitten tuottojen suhteen yhden vuoden perusteella

tällä ei tosiaankaan kaikkia ongelmia poisteta mutta yksi pieni porsaanreikä kuten edustaja äsken puheessaan totesi saadaan tukittua

sen että samalla pitää huolehtia siitä että suomen ja koko euroopan elinkeinoelämän kilpailukykyä ei sitten rasiteta liikaa

tämä on tärkeätä erityisesti suomelle koska ollaan niin energiaintensiivisen teollisuuden kanssa tekemisissä että niitä uusia rasitteita ei toivottavasti tämän tiekartan laatimisen yhteydessä enää tule

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä ehdotettujen muutosten tavoitteena on parantaa asumisoikeustalojen asukkaiden asemaa laajentamalla luovutusrajoitukset koskemaan kaikkia tosiasiallisia luovutustilanteita sekä laajentamalla asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksen aran käyttö ja luovutusrajoituksista vapauttamista koskevaa harkintavaltaa

tässä pitää katsoa pitkällä aikavälillä koska nämä varat pitää sijoittaa turvallisesti ja tuottavasti ja yksi vuosi ei tässä asiassa kesää tee

sinnepäin tässä pitää pyrkiä ne ovat tutkimus ja tuotekehityspanostuksia ja toivon samaten kuin ministeri urpilainen toivoi että yritykset ottaisivat tässä enemmän vastuuta kuin ne tänä päivänä ottavat

tätä valtionavustusta voidaan käyttää oppi laitosmuotoiseen näyttötutkintoon valmistavaan ammatilliseen peruskoulutukseen ammattitutkintoon valmistavaan sekä erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen sekä tietenkin tutkintotilaisuuksiin

vaikka sitä ei täällä ääneen ole sanottu niin kyllä tällaisen suomalaisen kansallisen kasvustrategian luominen on äärimmäisen tärkeätä jonka valtiovarainministeri juttu urpilainen ainakin on lanseerannut

tässä pieni tovi sitten saksan tilastokeskus teki vertailua siitä miten ovat saksa ruotsi ja suomi minä otan nämä kolme maata siitä esille mikä se suomalaisen työn hinta on

hyvä asia näyttää olevan se että inflaatio putoaa selkeästi siitä mitä se on parina viime vuonna ollut mutta siitä huolimatta kun julkinen talous vielä kestää hieman aikaa alijäämäisenä kyllä sitä haasteellista tekemistä sillä saralla riittää ihan tarpeeksi

tämä on ihan oikeansuuntainen hanke kaiken kaikkiaan ja tämä muutos on vähän teknisluontoinen myöskin

meillä on suurin piirtein sama melkein euron tarkkuudella saksassa ruotsissa ja suomessa työn hinta eli siitä se ei ole kiinni vaan siitä että meillä ei välttämättä ole tällä hetkellä kunnollisia tuotteita jotka menevät kaupaksi

sen toimivuuttahan on viime vuosina pyritty parantamaan tavoitteena saada asumisoikeus entistä kilpailukykyisemmäksi ja erityisesti asukkaiden vaikutusmahdollisuudet paremmiksi ja tietenkin kustannukset pysymään kohtuullisina

vaikka edustaja kalmari ei ole paikalla niin en minä suinkaan riemuinnut siitä vaan se on kädenojennus myöskin syrjäytymisen ehkäisemiselle

uudistuksillahan on pyritty nopeuttamaan siis sitran kykyä reagoida toimintaympäristön muutoksiin ja selkeyttämään kaiken kaikkiaan strategisen ja operatiivisen työn yhteyttä

valiokunta kiirehtii myöskin hallituksen asuntopoliittisen ohjelman tavoitteita kehittää muun muassa asumisoikeusjärjestelmän asukasvalinnan toimivuutta ottaen huomioon muun muassa valinnan kohdentumisen asunnon tarpeen mukaan sekä selvittää myöskin asumisoikeustalojen riskienhallinnan kehittämistä

se on myöskin kädenojennus työurien pituuden jatkamiselle että ihmiset saadaan opiskelemaan ja koulutukseen ja se että ne ovat etupainoisena menossa on ihan oikeasti sitten kyllä niin plussaa kurkulle kuin olla taitaa

tätä kyseistä kertomusvuotta on leimannut niin kuin kaikkea toimintaympäristöä itse asiassa epävakaus pitkittynyt taantuma sekä rakennemuutoksen jatkuminen

ne ovat muodostaneet erittäin haasteellisen lähtökohdan näitten uusien liiketoimintamallien kehittämiseksi

arvoisa puhemies

täällä on keskustelun aikana aika monta kertaa todettu että hallitus tekee sitä ja ministeriö tekee tätä ja vie vallan kokonaan pois sieltä alueelta ja maakunnista

sen takia me muun muassa kannatamme sitä että verotuksen kautta ohjataan rahaa myöskin kehitysyhteistyöhön kaikkiin yhteiskuntakerroksiin jotta tämä yhteiskunta olisi mahdollisimman tasaveroinen kaikki ihmiset olisivat tasaveroisia

suoraa sijoitustoimintaa on selkeästi vähennetty ja resursseja on kohdennettu yritysten systemaattiseen verkottamiseen ja näitäkin toimenpiteitä valiokunta pitää oikeansuuntaisina

minä haluan tässä yhteydessä myöskin korostaa sitä että vastuuta on myöskin siellä ammattikorkeakoulu ja yliopisto tässä tapauksessa ammattikorkeakoulupaikkakunnilla sen oman toiminnan kehittämisessä

kun uusi toimiala tulee markkinoille niin kyllä siellä näköjään kaikki kukat sitten kukkivat ne rumatkin kukat joita ei kenenkään toivoisi näkevän eikä katsovan

siis tämä malli toistan sen on vieläkin minun näkemykseni mukaan ohjaamassa yhteiskuntaa hyvinvointiyhteiskunnasta hyväntekeväisyysyhteiskuntaan

nämä uudet toimintalinjat toimintaa ohjaavat teemat on itse asiassa sitran taholta valittu

arvoisa puhemies

edustaja pirttilahden kanssa olen täsmälleen samaa mieltä että turvetta ei pidä vihata

ekologinen kestävyys elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet

siellä pitää olla se aktiivinen rooli ja pitää osoittaa myöskin se että palvelee sitä aluetta haluaa kehittää sitä aluetta kokonaisuutena ja tällä toiminnalla myöskin tänne ministeriöön päin osoittaa että on se oma oikeus myöskin elää

arvoisa puhemies

kuten sanoin itse olisin valmis vielä tiukempaan sääntelyyn ja varsinkin tuon koron osalta

eli rajavartiostohan on siirtänyt ihmisiä sinne missä painopistettä on ja kyllä tämäkin menee ihan suoraan ainakin niille kolmelle rajanylityspaikalle eli vainikkalaan nuijamaalle ja imatralle

seitsemän vuotta eikä suotta eli kansalaisten yhdenvertaisuus on myöskin tätä yhteiskuntaa ylläpitävä ja kehittävä arvo ja sen eteen meidän kaikkien sopii kaikin mahdollisin keinoin töitä tehdä

arvoisa puhemies

ne ovat erittäin laajoja kaiken kaikkiaan ja kyllä siellä sitä palastelemista sitten riittää mutta strategia on valittu ja se entinen on saatettu loppuun ja nyt ollaan uuden edessä

edustaja lehti nosti tosi arvokkaan asian esille ja haluan tämäntapaista ajattelua myöskin omasta puolestani kannattaa

arvoisa puhemies

työryhmä näkee tämä on muuten erittäin ansiokas mietintö kaiken kaikkiaan että suomella on hyvät edellytykset tähän jopa arktiseen varustamotoimintaan ja se tuo kokemusta koko meriklusterin käyttöön

totta kai se saavutettavuus pitää ilman muuta ottaa huomioon

se vaatii kovaa työtä totta kai mutta tämä nyt on vaan kun ammattikorkeakouluista puhutaan niin puhutaan sitten ammateista ja työelämästä tämä työelämä kovaa ja siinä pitää kestää matkassa mukana ja siellä omalla alueella sillä omalla ammattikorkeakoululla sen toimijoilla on erittäin merkittävä rooli siihen miltä se tuleva

eli on se jatkossa sitten mikä tahansa vaikka se että teollisuuden hukkalämpöä pystyttäisiin käyttämään hyödyksi niin on tosi tärkeä juttu että sitä tutkitaan

kyllä minä näen myöskin ja olen kokenut sen myöskin itse kun olen suurissa yksiköissä käynyt ja työni kautta päässyt heidän kanssaan seurustelemaan että suurissa yksiköissä myös nämä ohjaamisen resurssit jotka niin kuin totesin omassa puheessani eivät ole kyllä missään nimessä liian suuret pystytään ehkä suuntaamaan paremmin

eli kyllä lisäenergian tarve ilman muuta on ja biovoima ei yksinkertaisesti kerkiä tähän hätään auttamaan sitä pitää edistää täsmälleen samaa mieltä

arvoisa puhemies

näitten arktisten alusten ja rakenteiden suunnittelun sekä rakentamisen ja operoinnin hallitseminen antaa työryhmän mukaan suomelle mahdollisuuden olla erittäin suuri ja todellinen arktisen osaamisen suurvalta

selonteon mukaan luen sen viimeiseltä sivulta suomi suhtautuu myönteisesti tähän naton suunnittelemaan koulutustoimintaan keskittyvään isafin seuraajamissioon ja tarkastelee sitten suomen kantaa myöhemmin

mielestäni lain nimi eli yhdenvertaisuuslaki kuvaa todella hyvin sitä ajatusta mikä täällä kaiken kaikkiaan on takana

edustaja tolppasen tulkinnat ovat minun kuulostani vähän kummallisia siitä että ei ole tehty mitään tämän asian suhteen

edustaja arhinmäki totesi tuossa että on lähdössä hanke liikkeelle joka työllistää siinä käynnistysaikana rakennusaikana sen jälkeen

arvoisa puhemies

ihan muutama sana

edustaja myllykoski toi sen jo omassa puheessaan minun mielestäni hyvinkin esille mutta haluan korostaa tämän laajan paketin valmistelussa työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen kolmikannassa yhdessä sopuun pääsemistä vaikeissakin asioissa

sitten tähän että ilmaista työvoimaa puolitoista vuotta

ja vielä vastus pudotusta palonen

eli toivon että myöskin valiokuntatyöskentelyssä päästään vielä tiukempaan tuolta osin

työryhmä myös katsoo tässä samassa kappaleessa että valtion tulee aktiivisesti luoda olosuhteet arktisen operoinnin jatkumiselle ja laajentumiselle myöskin suomalaisilla aluksilla

itse olen sitäkin asiaa seurannut ja kyllähän se niin on että ne kolmannen vuosiluokan opiskelijat ovat sitten jo sellaisia ammattimiehiä että saattaa pahimmassa tapauksessa jos työpaikalla ei asioista huolehdita tulla tällaista hyväksikäyttöä

se henkii tätä lain ajatusta kaiken kaikkiaan ja erityisen tyytyväinen olen siihen mikä on tullut monessa puheenvuorossa jo esille että työpaikan tasa arvosuunnitelmaa ja siihen liittyvää muun muassa palkkakartoitusvelvollisuutta täsmennetään

näyttää olevan niin että jos on tarpeeksi tahtoa niin kyllä sitten löytyy sitä sopimistakin ja totta kai tämä on erittäin tärkeä paketti tulevaisuuden osalta

arvoisa puhemies

ja vielä en malta olla nyt puhumatta tästä rosatomista

hallintovaliokunta toteaa hallituksen esityksen tavoin että laittomasti suomen alueella oleskelevat ihmiset ja henkilöt tulee voida poistaa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti maasta ja se on erinomainen asia että tähän suuntaan ollaan etenemässä ja tämä laittoman maahanmuuton vastainen toiminta on tietenkin myös suuri osa euroopan unionin yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa

siinä näköjään on vähän sellainenkin asetelma syntymässä että kun suomeen huudetaan suureen ääneen ulkolaisia investoijia mutta kun nyt tuulen suunta on kaiken kaikkiaan väärä niin tässä on syntynyt ihan selkeästi ideologinen keskustelu siitä että se rosatom on hirvittävä mörkö

tämä raportti käsittelee suomalaista osaamista ja nimenomaan meriteollisuuden osaamista erittäin laajasti ja siellä on todella hyviä esityksiä myöskin miten sitä pystytään vielä paremmin kehittämään

mutta kyllä nämä uudet ihmiset jotka tulevat ensimmäistä kertaa sinne työpaikalle työssäoppimaan tarvitsevat opastusta

vielä haluan puuttua yhteen yksityiskohtaan johon edustaja lindström omassa puheessaan puuttui siihen että tulkintojen te toimistoilla pitää olla samanlaisia ympäri suomen

eduskunnassa käsittelyssä oleva sähkömarkkinalain uudistus on iso ja laaja paketti ja selonteossa on siitä myös kannanottoja

imatran terästehdashan joka on entinen työpaikkani tuottaa aivan mielettömästi lämpöä ja on ihan oikeasti surkea tilanne että se menee niin sanotusti harakoille että sitä ei pystytä hyödyntämään vaikka nyt sitten biomassojen kuivatukseen tai mihin tahansa hyödylliseen toimintaan

ei heille voi vielä vaativia ammattitöitä ohjata

varmasti se että niistä luodaan suurempia kokonaisuuksia ja yhden päällikön alla on isompi alue edesauttaa tulkinnan olemista samanlaisena

minä uskon henkilökohtaisesti että tällä lakimuutoksella joka kaiken kaikkiaan on erinomaisen kannatettava pystytään myöskin omalta osaltaan torjumaan harmaan talouden levittäytymistä suomeen sillä tieto siitä että palautusmahdollisuus ja nopea sellainen on olemassa kyllä aivan varmasti mielestäni hillitsee konnien ja rosvojen rantautumista suomeen mikä on todella hyvä asia

selonteko toteaa että kantaverkkoa on kehitettävä niin että koko maa voidaan pitää yhtenäisenä hinta alueena ja kansalliset pullonkaulat on ratkaistava

energiateollisuuden mukaan siis tämä on energiateollisuudelta saatu tieto sähkön siirtohintaan kohdistuu kovia paineita kun turvataan kansalaisten mahdollisimman katkeamaton sähkönsaanti

arvoisa puhemies

varmasti tämä että työkokeiluun pääsee sellaisille työpaikoille joissa on lomautuksia ja irtisanomisia on sille työkokeiluun pääsevälle tosi hyvä juttu ja tietenkin täällä on takana ja turvana sitten työsopimuslain edellyttämällä tavalla se että pitää tarjota työtä näille irtisanotuille tai lomautetuille omille työntekijöille ja myöskin osa aikatyöntekijöille

valiokunta on ottanut myös hyvin huomioon sen että ketään ei kuitenkaan saa karkottaa tai käännyttää alueelle jossa hän voi joutua kuolemanrangaistuksen kidutuksen vainon tai muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi eikä palauttaa sellaiselle alueelle josta hänet voitaisiin lähettää vaikka nyt paikkaan jossa olisi kuolemanrangaistuksen uhan alla

arvoisa ministeri millä keinoilla hallitus aikoo turvata sähkön yksihintajärjestelmän meille kaikille kansalaisille eli mitä keinoja näitten pullonkaulojen ratkaisemiseksi on olemassa

arvoisa puhemies

keskusjärjestöthän ovat käsitelleet tämän asian löytyy tuolta perusteista

myös minä olen erinomaisen tyytyväinen maa ja metsätalousvaliokunnan mietintöön tyytyväinen siihen miten se on hyvin perusteltu ja laajaa asiantuntemusta on käytetty siinä ja suuren aineiston perusteella

arvoisa puhemies

pelkään tässä yhtä asiaa eli väärinkäytöksiä

minusta nämä ovat vaikuttavia miljoonia ja osoittavat että kyllä halutaan auttaa ahdinkoon joutuneita varsinkin kun lisävaltuus ja määräraha kohdistetaan työpaikkamenetyksistä kärsivillä rakennemuutoksen alueilla taloudellista kasvua ja uusia työpaikkoja luoviin yrityksiin ja nimenomaan ne kohdistetaan lähinnä pk yrityksille yritysten kehittämisavustuksiin yritystoiminnan kansainvälistymisen vauhdittamiseen sekä yritysten tukemiseen niiden hakiessa korvaavia vientimarkkinoita venäjän laskevan viennin tilalle joka lasku on todella ollut merkittävää viimeisinä vuosina mikä ei sitten johdu myöskään näistä pakotteista vaan se alamäki alkoi varmaan likemmäs kaksi vuotta aikaisemmin kun näitä pakotteita alkoi tulemaan

kymmeniä kymmeniä yhteydenottoja on tullut niiltä henkilöiltä jotka ovat sitten pelastaneet joko jonkun sukulaisen tai lapsensa näistä pikavippikierteistä ja sitäkin taustaa vasten on äärimmäisen tärkeätä että tälle uudelle toimialalle jossa nämä kukat rehottavat saadaan parempaa sääntelyä

mielestäni tämä on kaiken kaikkiaan erittäin kannatettava lakiesitys ja toivon että näitä sopimuksia pystytään sitten muittenkin maitten kanssa solmimaan vaikkapa zyskowiczin esiin nostaman vietnamin kanssa ja tämä kaikki huolimatta siitä että tännehän tietenkin jää olemaan tämä valitustie joka saattaa olla todellakin pitkä

eli pelkään sitä että jos tätä ei tutkita ja niitä reikiä ei saada kiinni niin siis käytännössä niitä keplottelijoita valitettavasti löytyy jotka yrittävät näillä työkokeilussa olevilla ihmisillä käytännössä paikata oman henkilöstönsä työpanosta

arvoisa puhemies

valiokuntahan pitää hallituksen esitystä kaiken kaikkiaan tarpeellisena sekä puoltaa esityksen hyväksymistä muutamalla huomautuksella ja muutoksella

kannustan kyllä jos henkilöltä löytyy sitä maksukykyä myöskin pankkeja muuttamaan näitä pikavippejä ihan tavallisiksi lainoiksi

sen takia viranomaisvalvonnan tulee olla tiukkaa ja kattavaa

mahdolliset väärinkäytökset mielestäni tulevat mahdollisiksi erityisesti niillä työpaikoilla joilla ei ole edunvalvontatoimintaa tai ei ole luottamusmiehiä tai työsuojeluvaltuutettuja sitten vähän perään katsomassa asiassa

eläinsuojelulain ja turkiseläinten hyvinvoinnille asetettavia vähimmäisvaatimuksia koskevan valtioneuvoston asetuksen uudistaminen ja turkistarhojen viranomaisvalvonnan tehostaminen ovat ne oikeat keinot joilla tästä elinkeinosta saadaan vielä enemmän salonkikelpoinen kuin se nyt jo on

suomen rakentamismääräyskokoelma tulee säilyttää siitäkin huolimatta että nämä rakentamista koskevat määräykset annetaan tulevaisuudessa asetuksina ja julkistetaan sen mukaisina

arvoisa puhemies

lakialoitteessa on kyse demokratian toteutumisesta kuntaliitosten yhteydessä ja demokratia on minulle todella tärkeä asia

minä toivon että valiokuntatyöskentelyssä tämä väärinkäytön mahdollisuus tutkitaan ja tietenkin torpataan myöskin

lisäksi tämä sisältää määrärahaa joka on tarkoitus käyttää työvoimakoulutuksen hankintaan sekä palkkatukeen ja starttirahaan

kyllä tätä aloitetta voi pitää myöskin erinomaisena lähidemokratiaa korostavana lakialoitteena ja mielestäni pitääkin erinomaisen tarkkaan tutkia mitkä mahdollisuudet tällä lakialoitteella on toteuttaa lähidemokratiaa

nämä kyseessä olevat määräykset ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja ne palvelevat suurta määrää toimijoita rakentamisen määräysten helppokäyttöisenä tietolähteenä ja myöskin ohjeistajana

siihen aikaan vielä ennakkoa työmailla sai ja kun sitä pari vuotta oli jatkunut että kun uusi tili tuli niin se oli sitten saman tien sileä niin kyllä voin kuvitella ja tiedän ihan tarkkaan miltä se tuntuu kun on niin sanotusti oikein kunnolla lirissä ja pitää velalla maksaa uusi velka

arvoisa puhemies

tämän asian eteen on tehtävä kaikki mahdollinen että rauhanturvaajamme siellä mahdollisimman hyvin voivat toimia turvallisesti

kannustan kaikkia työnantajia järjestäytymään

se on heidän oma etunsa että on suuremmat ja leveämmät hartiat joiden takaa sitten puhuu

valiokunnan mielestä energiamuotojen kertoimien määritys tulee nostaa lain tasolle sillä kyseessä ei ole puhtaasti tekninen määritys vaikka se perustuukin laajaan tekniseen aineistoon

erityisestihän tämä lähidemokratian toteutumattomuus koskee syrjäseutujen ihmisiä vähäväkisiä seutuja

toivon että tosiaan valiokuntatyöskentelyssä päästään vielä pikkuisen tiukentamaan näitä ehtoja